nyt ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan rakenteellinen uudistus ja lisätään oppilaitosten autonomiaa tutkintojen kehittämisessä ja uudistuksen toisessa vaiheessa sitten tämä rahoitus siirtyy kokonaan valtiolle

perheenjäsenillä yleensä on oikeus kieltäytyä toimimasta todistajana mutta vastaako se perhekäsitys mikä meillä on voimassa olevassa lainsäädännössä sitä mitä ihmisten väliset läheissuhteet tänä päivänä ovat

arvoisa puhemies

kun tämä rakenteellinen uudistus nyt saattaa merkitä joidenkin oppilaitosten loppumista myös niin kysyisin miten tässä siirtymisvaiheessa turvataan opiskelijoiden oikeusturvan toteutuminen

olisiko avopuolisot tai uusperheen jäsenet otettava sillä tavalla perhekäsitykseen mukaan että myös he olisivat vapaat todistamisvelvollisuudesta silloin kun heidän uuden perheensä jäsen on rikoksesta epäiltynä

se ei ole siirto sinne vapaaehtoisen avun piiriin vaan se olisi suora leikkaus niihin hyviin hankkeisiin moniin pitkäaikaisiin projekteihin joita kehitysyhteistyössä toteutetaan

viime vaalikaudella perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota virkamieslainsäädäntöön virkamiesoikeudelliseen sääntelyyn ja itse asiassa jo parina edellisenä vaalikautena perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että virkaan ja virkasuhteeseen nimittämisestä ei ole muutoksenhakuoikeutta mihin ministeri täällä jo viittasikin

keskustelussa arvovaltaiset henkilöt olivat huolissaan opiskelijoiden liian anteliaista eduista jotka viivyttävät työelämään siirtymistä

arvoisa puhemies

hallituksen monin tavoin puutteellinen lakiesitys kävi pitkän työskentelyn läpi täällä eduskunnassa ja muuttui sen aikana merkittäviltä osin ja tulos on sisällöllisesti varsin hyvä

kahdessa eri vaiheessa olen itse ollut perustuslakivaliokunnassa mukana näitä asioita käsiteltäessä ja perustuslakivaliokunta on käynyt hyvin pitkää keskustelua siitä onko tämä muutoksenhakuoikeuden poissaolo sellainen puute lainsäädännössä että sitä pitäisi edellyttää muutettavaksi niin että laittaisimme sen ponnen taakse vaatimuksen siitä että tämä pitää saada

nyt oikeastaan on kysymys vain siitä miten nämä rahoituksen järjestelyt siihen liittyvät verolait se puoli saadaan kuntoon toteutuvatko ne lupaukset mitkä liittyvät tähän rahoitukseen niin kuin on sanottu

on kuitenkin pidetty järkevänä ja tarkoituksenmukaisena sitä että on annettu hyvin vahva suositus tämän muutoksen aikaansaamiseksi jotta voitaisiin sitten käyttää monipuolista harkintaa kun sitä muutosta valmistellaan asianmukaisesti ja että kun kokonaisuudistuksen yhteydessä sitten virkamieslakiin palataan niin tämä asia käytäisiin perusteellisesti läpi

näyttää siltä että opetusministeriö teki kyllä hyvää työtä mutta koko hallituksen sitoutuminen tähän yliopistouudistukseen on jotenkin puutteellista

on monta kertaa tämän keskustelun aikana tullut mieleen se ministeri väyrysen tämän ministerinkautensa alkuosassa esittämä haastattelukommentti että hän kaipaisi enemmän sellaista hallituksen yhteistä keskustelua hallituksen sisäistä kokonaista työskentelyä jota joskus ennen vanhaan oli ja nyt ei ole

nuorilla on nyt kuten aina ennenkin valtavaa halua siirtyä työelämään saada omaa rahaa ja vahvistaa sitä kautta riippumattomuutta vanhemmistaan

kaipaisin tänne itse paikalle pääministeriä arvioimaan vähän sitä mikä hallituksen yhteinen sitoutuminen tähän yliopistouudistukseen on onko puutteita siinä hallituksen sitoutumisessa kun me lakimuutosten jälkeen olemme huolissamme siitä miten turvataan tämä rahoitus joka on luvattu

eri asia on että nuorison maailmankuva ja arvomaailma on sillä tavalla monivivahteinen ettei nuorille ensimmäiseksi tule mieleen nimetä rikastumista elämän päämääräksi

kun kävimme keskustelua tämän lausunnon antamisesta ja halusimme pitää voimassa tämän lausuman edelleen niin kuin on mahdollisuus aina hallituksen vuosikertomusta käsiteltäessä niin nytkin pidämme sen voimassa niin totesimme siitä lausunnossamme että tämä sisältää hyvin monia ulottuvuuksia

pelkona on että siitä työmarkkinatuen vastaanottamisesta tarttuu omaan identiteettiin jotain mikä määrää jatkossa urakehitystä osaa ja kohtaloa

ne tilanteet joissa valtion virkamieslainsäädäntö tulee päätöksenteon pohjaksi ovat hyvin moninaisia ja koskevat hyvin eri tilanteissa olevia virkamiehiä heidän oikeuksiaan ja niitä valinta ja muutoksenhakumahdollisuuksia jotka mahdollisesti aktualisoituvat ja sen takia se valmistelutyö vaatii perusteellista työtä ja on tietysti tärkeätä että se tehdään asianmukaisella huolellisuudella

elämä jatkuu silloin sinnittelynä

epävarmuus valmistumisen jälkeisestä työpaikasta on merkittävä tekijä myös opintojen rahoituksen kannalta

opintolaina ei houkuttele kun ei ole mitään varmuutta siitä että valmistumisen jälkeen on sellaisia säännöllisiä tuloja joista voi ryhtyä lainaa lyhentämään

valiokunta edelleen pitää tärkeänä että lainvalmistelu toteutetaan huolellisesti koska hankkeella on merkittävä vaikutus valtionhallinnon toimintaan ei vain yksilön oikeuksiin vaan tietysti koko valtionhallinnon toimintaan

arvoisa puhemies

olisi mukava kuulla jos ministeri voisi valaista jotakin konkreettista siitä että ne missä tiestä maijasta missä nyt ollaan menossa jos etenemistiestä ja vaiheesta missä nyt mennään

kun huoli esitettiin elinkeinoelämän korkean edustajan taholta voi vain ihmetellä eikö juuri elinkeinoelämän tulisi nähdä korkeasti koulutettu työvoima resurssina ja mahdollisuutena joka antaa tukevan pohjan kannattaville investoinneille sellaisille aloille joilla voimme menestyä kansainvälisessä kilpailussa

esittelypuheenvuorossaan pääministeri totesi että hallitus valmistelee sosiaali ja terveyspalveluja koskevaa reformia nyt siten että sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy pois kunnilta alueelliselle itsehallinnolliselle yksikölle

niin ketään ei jätetä hieno lupaus mutta kuilu kansalaisten kokemuksen ja lupauksen välillä on pelottavan syvä

tämä muutosprosessi on suomelle valtava mahdollisuus mutta sisältää myös suuria riskejä

epäselvää on millaisella prosessilla ja minkälaisella työskentelytavalla tämä iso muutos paitsi sote uudistus koko aluehallinnollinen kokonaisuus viedään läpi

sote ja aluehallinnon uudistusten myötä kuntien asema muuttuu dramaattisesti

tähän nähden tuntuu erikoiselta että hallitus vähän niin kuin edellisen hallituksen perintönä erillisenä asiana ilmoittaa työskentelevänsä kuntien tehtävien vähentämiseksi miljardilla

tämä on erikoista

niukka teksti muutama rivi täällä kohdin kertoo että tavoitteena on selvittää kuntien roolia ja tehtäviä sekä suhdetta syntyviin itsehallintoalueisiin

nyt näyttää siltä että kunnat jätetään täyteen epävarmuuteen tulevaisuutensa suhteen

sote uudistus on väistämättä myös kuntauudistus

aloite on tietysti tavattoman vakava kun se tähtää siihen että hukkumiskuolemantapauksia voitaisiin vähentää määräämällä pelastusliivit tai kelluntavälineet pakollisiksi myös näissä pienissä veneissä

luulen että syy siihen että aikaisemmin niitä ei ole ollut pakollisena voimassa olevassa lainsäädännössä johtuu siitä että vähänkin isomman aluksen kohdalla tulee lainsäädäntö vastaan joka sanoo että aluksella pitää olla kippari joka vastaa siitä että se vene on asianmukaisesti varustettuna

tässä vaiheessa haluttiin tehdä se vapaaehtoiseksi ja katsoa ja arvioida kuinka se käytännössä menee ja tämän jälkeen sitten erikseen tehdään se päätös tuleeko tästä pakollinen kaikille vai ei

läheisessä tuttavapiirissäni muutama vuosi sitten kuoli mies joka putosi pimeässä liukkaalta laiturilta

yhdyn ed

arvoisa puhemies

yhdyn siihen kyselyyn mitä täällä on muutama aikaisempikin edustaja harjoittanut kyselyyn joka koskee kirkon ja valtion keskinäisiä sidoksia

tiusasen näkemykseen siitä että puhetaitoon pitäisi kiinnittää myöskin huomiota

tämä kirkkolain muutoksen esityksen käsittely täällä eduskunnassa kuvastaa omalta osaltaan sitä miten meillä vaikka ei valtiokirkkojärjestelmää varsinaisesti olekaan on olemassa kuitenkin varsin vahva kytkös valtion ja luterilaisen kirkon välillä kun kirkkolain muutokset tulevat eduskunnassa ratkaistavaksi

näiden kalastajien kanssa olen puhunut siitä että pitää miettiä minkälaiset ne kelluntavälineet ovat jos ne ovat yllä siellä veneessä silloin kun verkkoja on siinä veneessä

tiusanen kehui amerikkalaisten erinomaisuutta näissä small talk perusteluissaan niin ajattelin vain että en muista koskaan kuulleeni amerikkalaisten perustelleen jotakin asiaa muulla kuin omalla kielellään

eduskunnan ratkaistavana on käytännössä nyt se kysymys siirretäänkö tuomiokapitulilta ja seurakunnan jäseniltä valtaa seurakunnan valitsemalle valtuustolle tai seurakuntaneuvostolle silloin kun kirkkoherranvaali toimitetaan

ehkä sitten seuraamusjärjestelmää voisi miettiä vähän samaan tapaan kuin meillä on olemassa polkupyöräilijöille kypäränkäyttöpakko mutta nähtävästi siitä ei sakkoja tule vaikka ilman kypärää ajelisi

suomalaiset saattavat olla siinäkin mielessä kohtuullisen poikkeuksellista kansaa että kun me keskustelemme muiden kuin suomalaisten kanssa niin joudumme käyttämään muuta kuin äidinkieltämme

mutta tähtäin on siinäkin tärkeä koska kaatumistapauksissa päävammat ovat vaikeita ja voivat johtaa kuolemantapauksiin ja kypärällä pyritään niitä estämään

kirkolliskokous kuitenkin päätyi siihen että kappalaisen siis vakinaisen papin joka ei ole kirkkoherran virassa kappalaisen vaali muutettiin välilliseksi

siis seurakuntaneuvosto tai kirkkovaltuusto on sen jälkeen toimittanut kappalaisen vaalin mutta kirkkoherranvaali alkuperäisestä ideasta poiketen jätettiin silloin seurakuntalaisten välittömällä vaalilla toimitettavaksi vaaliksi

näin tulos oli oikeastaan ihan päinvastainen kuin se mitä lähdettiin hakemaan

ehkä syynä silloinkin oli se mikä tässäkin on taustalla että äänestysprosentit kappalaisen vaalissa varsinkin isoissa seurakunnissa mutta nykyään myös kirkkoherranvaalissa jäävät varsin mataliksi

mutta kun tällainen kirkkolain muutosesityksen valmistelu kirkolliskokouksessa vaatii säännösten mukaan kolmen neljäsosan määräenemmistön niin ehdotukset eivät ole edenneet päätöksiksi kirkolliskokouksessa ja niin eduskunta ei ole saanut tällaista muutosta aikaisemmin käsiteltäväkseen

arvoisa puhemies

hallitusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena opetus ja kulttuuriministeriön osalta oli se että yleisen koulutustason nostamiseen pitää pyrkiä kaikin keinoin

nyt tämä on täällä eduskunnassa ja kyse on varmasti juuri tuosta määräenemmistöstä johtuen kompromissista jossa on pyritty ottamaan huomioon erilaiset äänenpainot ja vastakkaiset näkemykset

se että seurakunnan valittavissa tuomiokapitulin hyväksynnällä tai kuittauksella on kaksi erilaista vaalitapaa kirkkoherranvaalissa on minusta henkilökohtaisesti ajattelen jonkin verran erikoinen ratkaisu mutta ymmärrän sen tällaisena vaikeana kompromissina jolla on päästy asiassa eteenpäin

mutta tästä kaikesta huolimatta ymmärrän myös mustajärven kommentteja ja varmasti valiokunnassa joudutaan miettimään voidaanko tähän tuoda jotakin joustavuutta ja missä määrin erityistilan teiden varalta jotta ei ahdistettaisi ihmisiä joiden tilanne on jo pääsääntöisesti vahva työelämässä mutta välillä tulee näitä työttömyysjaksoja vaikka sitä ammatillista tutkintoa ei ole

aluehallinnon uudistuksessa yksi surullinen piirre oli se että suomalaisen aluehallinnon yhteys raamattuun katkesi kun maaherra nimikkeestä luovuttiin

ukkolan lennokkaassa vauhdikkaassa puheessa kun sitä tarkemmin kuuntelin näyttävän pinnan alla on hyvin paljon ajatuksia joista tulee mieleen että tervetuloa sosialidemokraatteihin ed

toisaalta tietysti mahdollisuus valita välittömän vaalin tai kirkkovaltuuston toimittaman kirkkoherranvaalin välillä kuvastaa sitä miten hyvin vaihteleva ja erilainen meidän seurakuntakenttämme on

nyt on aluehallintoviraston johtaja sen tilalla

ukkola

se mikä on tärkeätä tässä selonteossa on että siinä kerrotaan minkälaisia korjauksia ollaan tekemässä keskeisiin epäkohtiin jotka pääsivät syntymään muun muassa huolimatta siitä mitä sivistysvaliokunta lausui

minua on itse asiassa välillä hirvittänyt kuinka vahvasti me tuemme sen tyyppistä sosiaaliturvamallia joka ei perustu anteliaisiin tulonsiirtoihin vaan työn tekemiseen

ajattelen että suuren aluehallintouudistuksen taustalla varmasti on jonkinlainen maailmankuva siitä miten asioiden tulisi olla luontevalla tavalla ja siksi hämmästyttää erityisesti se että keskustajohtoinen hallitus näki niin että kirjastotoimi on jonkinlaista elinkeinotoimintaa ei kai se nyt liikennettä tai ympäristötoimintaakaan ole että kirjastotoimi siirrettiin sinne ely keskukseen

tämä on johdonmukaista sen tasa arvopyrkimyksen kanssa joka hallitusohjelmaan sisältyy millään muulla koulutusalueella muissa oppilaitoksissa ei ole tällaista mahdollisuutta saada työttömyysetuutta opintojen keskeyttämisen ajalta

tämä on viisasta siinä mielessä että pyrimme myös pidentämään työuria niin että opiskelu on päätoimista yliopisto opiskelua korkeakouluopiskelua ja siitä sitten valmistutaan eikä ajauduta työelämään ja sitä kautta työttömäksi

nyt onneksi tämä virhe korjataan ja kirjastotoimi siirretään luontevaan paikkaan sinne aluehallintovirastoon joka on lähempänä sitä entistä lääninhallitusta joka piti huolta kansalaisten yhdenvertaisuudesta keskeisten palvelujen osalta

toinen puoli sitten joka auttaa yliopistoon pyrkiviä on se mikä nyt on otettu huomioon tämän pakkohaun osalta tässä esityksessä että myös yliopistoon pyrkiminen lasketaan sellaiseksi ammatillisiin opintoihin hakeutumiseksi joka täyttää nämä työttömyysetuuden saamisen kriteerit

arvoisa puhemies

edustaja rantakangas piti täällä kenties kaikkein upeimman puheen näistä kaikista puheenvuoroista kun hän sanoi että tämä ei maksa valtiolle mitään käytännössä tämä raamisopimukseen liittyminen

itse olen perustuslakivaliokunnan jäsenenä vähän pettynyt siihen että vaikka tietysti siitä käy ilmi että tätä ei ponnen taakse laitettu se ei ole säätämisjärjestyskysymys se on ihan selvää niin sitä meidän viestiämme substanssivaliokunnalle työ ja tasa arvovaliokunnalle tässä asiassa ei ole oikein riittävästi kuultu

hän sanoi että se elvytys otetaan käyttöön silloin kun elintoiminnot ovat pysähtyneet ja niin haetaan sitten sähkösokin ja hapetuksen ja ehkä tipan kautta uutta puhtia niin että elintoiminnot jälleen voisivat käynnistyä

tämä on hyvä parannus nykyiseen lakiin

keskustan edustaja elsi katainen totesitte hyvin tärkeän asian puheenvuorossanne sanoessanne että kunnat ovat merkittäviä elinkeinopolitiikan toimijoita alueellaan

me esitimme että harkittaisiin vakavasti sitä että tätä muutettaisiin niin että tämä vanhempainvapaalta tuleva menetys olisi vähän tasapainoisempi tämän säädännön mukaan

no mitä tämä tarkoittaa tällaiseen elvytyspolitiikkaan sovellettuna

arvoisa puhemies

se kai tarkoittaa sitä että varsinainen elvytys on sitä että kun työpaikkoja kuolee alta yritysten joutuessa konkurssiuhan alle tai tilauskirjojen tyhjentyessä niin ettei työtä ole tarjolla kun työpaikkoja menee alta niiden menetettyjen työpaikkojen tilalle pitää yrittää luoda uusia työpaikkoja ja siksi minusta kun puhutaan ostovoiman kasvattamisesta kaikkein olennaisin keino jälleen työntekijän palkansaajan kannalta ostovoiman kasvattamiseen on että hänellä on työtä

mutta sitä nyt sitten substanssivaliokunta ei muuttanut ja siinä mielessä sitä viestiä ei ihan tarkasti kuultu siellä

lainsuojattoman ihmisen asema on tietysti paljon haavoittuvaisempi yhteiskunnassa jossa muilla on lain suoja muut oleskelevat laillisesti

me olemme lähteneet hallituksessa siitä että kuntien elinkeinopolitiikkaa sitä elinvoimaa joka muodostuu laajasta yrittäjäkunnasta monipuolisesta elinkeinoelämästä joka tuo sitten verotuloja ja kunnille sitä elinvoimaa pitää laajentaa